se tuhoaa meidän yhteisiä keuhkojamme sademetsiä se syrjäyttää tieltään todellisia ratkaisuja liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja se tuhoaa tuhansia sademetsien kasvi ja eläinlajeja

kaikki turvapaikanhakijat eivät tule suomeen jäämään kaikilla ei ole sellaista tarvetta turvapaikkaan mutta moni tulee jäämään ja mitä nopeammin kotoutetaan sen parempi

puutteellisia rakennuspiirustuksia huonosti hitsattuja putkia virheiden peittelyä betonilla ja keskeneräisiä tukirakenteita puhumattakaan ulkomailta tuodun työvoiman maksamattomista palkoista ja sosiaaliturvamaksuista

me emme saa toistaa edellisen laman virheitä jolloin lasten päivähoidosta peruskoulutuksesta ja nuorisotoimesta leikattiin

sen vuoksi kaikkien eduskuntapuolueiden pitäisi yhdessä pohtia sitä miten tulevaisuudessa me parannamme kotouttamista yhdessä miettiä niitä resursseja ja niitä keinoja

meillä on päästövähennyskeinoja tarvittavia varoja ja osaamista mutta ei lisäaikaa niin kuin hallitus tuntuu ajattelevan

sen vuoksi pitääkin tukea biopolttoaineiden käyttöä mutta vain kotimaisia ja kestäviä polttoaineita kuten biokaasua

kaiken huipuksi hallitus ministeri pekkarisen johdolla esittää fennovoimalle lupaa ydinvoimalan rakentamiseen vaikka yhtiöllä ei ole lainkaan suunnitelmaa tuottamansa ydinjätteen loppusijoituksesta eikä edes ydinvoimalan paikka ole vielä tiedossamme

harmaan talouden torjumiseksi on otettava käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot

orvoista nuori mies ja toimeentulo toimeentulotuen perusosan lisäksi voi saada harkinnanvaraista toimeentulotukea

palvelujen kriisiytyminen on ollut tiedossa

arvoisa puhemies

hallituksen ilmasto ja energiastrategia kertoo myös vastuuttomuudesta

suomalainen yrittäjä tarvitsee niitä urakoita jotka vilunkiyrittäjät vievät nokan edestä

valitettavasti valtiovarainministeriön ehdotuksessa tätä määrärahaa leikattiin aikaisemmalle tasolle sille tasolle joka oli ennen viime vuotta

nyt tarvitaan kunnianhimoisempia energiansäästötavoitteita

asko seljavaara on toimeentulotukimenot mikä johtaa siihen että käytännössä harkinnanvaraista toimeentulotukea ei myönnetä

arvoisa puhemies

lisäydinvoiman tarve on peppi liisa ylivoiman tarvetta on perusteltu myös sähköntuotannon kotimaisuudella ja omavaraisuudella sekä suomalaisia työllistävällä vaikutuksella

ja me kaikki suomalaiset veronmaksajat tarvitsemme perusturvan ja palveluiden parantamiseen niitä miljardeja euroja jotka häviävät harmaan talouden mustaan aukkoon

strategiaan on kuitenkin runnottu sisään ydinvoiman lisätarve joka perustuu paisuteltuihin sähkön kulutusarvioihin ja paremmalla tekniikalla saatavien säästöjen aliarviointiin

alibudjetoimalla tullaan tilanteeseen jossa on lain antama mahdollisuus antaa harkinnanvaraista toimeentulotukea mutta sitä ei rahojen vähyyden vuoksi anneta

miten omavaraista on ydinsähkö jos tällä hetkellä esimerkiksi viidettä ydinvoimalaa rakentaa ranskalaissaksalainen yhteenliittymä saksalaisella lainarahalla ja ranskan valtion vientituilla käyttäen japanilaista teknologiaa intialaisia suunnittelijoita puolalaista työvoimaa ja jos se joskus käynnistyy australialaista uraania

kiitän valtiovarainministeri kataista siitä että hän lopulta suostui käännetyn arvonlisäveron käyttöön ottamiseen vasemmiston pitkäjänteisen painostustyön myötä

hallitus on ymmärtänyt ilmeisesti elvytysohjeet juuri päinvastoin se imaisee nyt hapen kunnilta

edustaja vanhanen kiinnitti aivan oikeaan lauseeseen huomiota

toinen seikka

virheistä pitää oppia jotta pystytään tekemään paremmin

on pakko kysyä

ajatus siitä että lapsilisät eivät ole kaikille lapsille samat vaan että osan pitää olla harkinnanvaraisen toimeentulotuen varassa on esimerkki siitä että ilmeisesti ed

afganistanin epäonnistuneesta operaatiosta pitää ottaa oppia ja sen vuoksi somalian operaation pitää olla humanitäärinen määräaikainen operaatio

minä olen suuri teatterin ystävä mutta täytyy sanoa että tämä ministeri pekkarisen hurmoshenkinen puhe olisi sopinut paremmin jonkun harrastelijateatterin kesänäytökseen poliittiseen farssiin kuin eduskunnan puheeseen erityisesti sen vuoksi että kun esitin ministeri pekkariselle yhden kysymyksen hän vastasi että keksi parempi kysymys tuohon on helppo vastata sen jälkeen hän jatkoi eteenpäin tässä poliittisessa farssissa eikä vastannut tähän yksinkertaiseen kysymykseen minkälaiset työllisyysvaikutusselvitykset on tehty ydinvoimasta suhteessa uusiutuviin

silloin valtion neuvonantajina toimivat omaa ja sijoittajien etua ajaneet björn wahlroos mandatumista tai peter fagernäs conventumista sekä pääasiassa yhdysvaltalaiset investointipankit

rehellisen suomalaisen työn ja yrittämisen puolustamiseen tämä ei kuitenkaan riitä

sitten arvoisa puhemies kulttuuri ja taidepuolelta isoin kysymys on tietenkin valtion taidemuseon muuttaminen kansallisgalleriaksi joka päätettiin hallitusohjelman yhteydessä

minulle on suuri pettymys joskaan ei yllätys että hallitus haluaa mieluummin rakentaa lisäydinvoimaa kuin panostaa kunnolla energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan

asko seljavaara ja kokoomus ovat sitä mieltä että kaikkien lapsien ei tarvitse olla samanarvoisia

pitää nähdä mikä on se toinen puoli jos tätä ruoka apua ei voida turvata

ongelma on erityisen vakava rakennusalalla ja monissa metallin alihankintatöissä muun muassa telakoilla

arvoisa puhemies

lisääntyvä pakolaisten määrä

sitä esiintyy myös palvelualoilla esimerkiksi ravintoloissa ja siivousalalla

huomionarvoista on myös se että tehtaitaan sulkevat metsäyhtiöt ovat samaan aikaan ilmoittaneet aikovansa tehdä voittoa ydinsähkön myynnillä pörssiin

välillä ollaan sitä mieltä että ei saa tukea sitä että pakolaisia ei lähde liikkeelle sitten toisesta suunnasta sanotaan että tänne ei pakolaisia saa tulla

näillä aloilla toimivissa vilunkiyrityksissä riistetään häikäilemättömästi erityisesti ulkomaalaisia työntekijöitä kun palkkojen polkemisen lisäksi myös työaikamääräyksiä rikotaan surutta

hallitusohjelmaa esitellessään pääministeri juha sipilä sanoi että kaikkien on osallistuttava niin sanottuihin talkoihin ja vetosi syvästi että vahvojen ja hyväosaisten on kannettava muita suurempi vastuu

hallitus olisi voinut halutessaan tehokkaasti torjua ilmastonmuutosta jos se olisi esimerkiksi omistajaohjaustaan käyttäen turvannut kannattavan kemijärven sellutehtaan toiminnan

pidin niitä strategisesti tärkeänä kansallisomaisuutena ja yksityisille markkinoille ei pitäisi antaa luonnollisia monopoleja

nämä kolme aluetta jotka salkussani ovat nuoriso kulttuuri ja urheilu ovat minusta hyvällä tavalla tasapainoisesti nousseet tässä keskustelussa esille

kertokaa se nyt tällä kertaa ehkä voisitte kertoa sen kun äsken te sanoitte että se on mahdottoman helppo kysymys vastata mutta ette viitsinyt siihen vastata

sitäkö te nyt ajatte ja ehkä sillä vaalivoittoa

yksi allekirjoittajista allekirjoitus on heti minun allekirjoitukseni alla on muun muassa hallituksen ilmastoasiantuntija ed

tehdas oli kannattava käytti kotimaista puuta ja tuotti energiaa yli oman tarpeensa sekä myi jopa päästöoikeuksia

maahanmuuttokeskustelussa pitäisi lopulta keskittyä isoimpaan ongelmaan

otetaan tästä nuorisopuolesta

työttömyys kasvaa ensi vuonna ja pitkäaikaistyöttömyys alkaa nousta nopeasti

tynkkynen

edustaja tolppanen oli huolestunut nuorten röökinpoltosta ja keskikaljan kittaamisesta ja kyllä yksi selkeä viesti on se että mieluummin sporttia kuin norttia eli pitää huolehtia siitä että jokaisella nuorella on mahdollisuus harrastaa urheilua harrastaa kulttuuria

suuri virhe olisi tehdä niukkojen määrärahojen puitteissa valinta nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden estämisen välillä

keskeistä on tilaajavastuun tehostaminen

hallitusohjelmassa kuritetaan lähes ainoastaan pieni ja keskituloisia vahvojen ja hyväosaisten osallistuminen talkoisiin jää hurskaiden toiveiden varaan

eilen omistajaohjausosaston osastopäällikkö eero heliövaara ylen haastattelussa valitteli valtiolla olevan paljon laiskaa pääomaa

sen lisäksi tehtiin hyvin huolellista työtä san suu

rytinää ja

kyllä voi sanoa että vielä laiskemmaksi se muuttuu joutuessaan finanssituotteen muodossa laiskoille ulkomaalaisille sijoittajille

yksi keino tähän on se että me pyrimme jatkossa entistä selkeämmin ohjaamaan tukea seuratasolle seurataan sitä kautta että sinne saadaan hyviä valmentajia ammattimaisia valmentajia ja toisaalta jos seurat saavat tukea niin edellytetään näissä tukikriteereissä sitä että se huomioidaan myös kuukausi ja kausimaksuissa jotka ovat nousseet monille perheille kohtuuttoman korkeiksi ja voivat olla este urheiluharrastukselle

osa siitä selittyy tietysti sillä että naisvaltaiset alat ovat usein hoito ja hoiva aloja julkisella sektorilla jolla on pienemmät palkat

jokaisella työmaan porteista sisään kävelevällä pitää olla henkilökortti verotustiedoilla ja valvonta tästä pääurakoitsijalla

tämä todella kova ja julma arvovalinta tehtiin jo hallitusneuvotteluiden alussa kun hallituksen muodostaneet kolme porvaripuoluetta päättivät että verotusta ei saa kiristää ja leikkaukset tehdään ylisuurina

lastenkulttuurista vapaan kentän ammattilaisryhmistä apurahoista ja kulttuurilehtien rahoituksesta ei esitetä tehtävän leikkauksia

monien ympäristöjärjestöjen mukaan ilmastokeskustelu on ottanut suuria harppauksia eteenpäin viime kuukausina

tästä voisi päätellä että metsäyhtiöiden strategia on luopua työllistävästä kotimaisesta metsäteollisuudesta jonka sivutuotteena syntyy myös uusiutuvaa kotimaista bioenergiaa ja keskittyä ydinvoimabisnekseen

alipalkatut työntekijät eivät usein uskalla tai halua ajaa asiaansa ja lähteä oikeuteen vaatimaan heille kuuluvia korvauksia

meidän valtionyhtiöt tuottavat osinkotuloja vuodesta toiseen mutta kun ne kerran myydään osinkotuloja ei enää tule

tässä tasa arvolaissa on nimenomaan tämä tasa arvosuunnittelu peruskouluun jolla pyritään siihen tilanteeseen että jo etukäteen ei olisi ajatusta siitä että tietyille aloille ei voi hakeutua

tämän esittelin jo viime keväänä jotta kulttuurin ja taiteen toimijat pystyvät varautumaan ja se oli aika huolellisesti tehty ja sai ihan kohtuullisen hyvän palautteen vastaan siihen nähden mikä oli se alkuperäinen pelko

tässä tilanteessa erityisesti kun valtio saa miinuskorolla velkaa on aivan sulaa hulluutta myydä tuottavia yhtiöitä valtionvelan lyhentämiseen

täytyy sanoa että tämän lyhyen kahden vuoden eduskuntaurani ajalta tämä oli ehkä teknisesti heikoin hallituksen esitys joka on tullut valiokuntakäsittelyyn

vahvojen ja hyväosaisten osallistuminen olisi edellyttänyt suurimpien tulojen verottamista esimerkiksi pääoma ja osinkotuloverotuksen kiristämistä ja perussuomalaisten lupaamaa varallisuusveron palauttamista

siksi luottamusmiesten ja henkilöstön edustajien valvonta tiedonsaanti ja neuvotteluoikeuksia on parannettava ja työmarkkinajärjestöille pitää säätää kanneoikeus

kokoomuksen puheenjohtaja jyrki katainenhan on jo julkisuudessa puhunut ydinvoiman viennistä

vasemmisto haluaa vahvistaa paikallista uusiutuviin perustuvaa energiantuotantoa muutaman jättimyllyn sijaan

minä lähtisin siitä että lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita ja innostuneita kun annetaan mahdollisuuksia he kyllä käyttävät niitä hyväksi

strategian keskeisenä tavoitteena ilmastokriisin pysäyttämisen sijaan näyttääkin olevan se että ydinsähköstä tehdään vientituote

tämä elvytyspaketti voidaan toteuttaa ottamalla lainaa

ilmastokriisin pahimpia uhreja ovat kehitysmaat joiden ilmaston lämpeneminen tuo entistä enemmän nälkää ja kurjuutta esimerkiksi erilaisten luonnonkatastrofien seurauksena

tavoitteena oleva matalaenergiayhteiskunta luodaan yhteiskuntarakenteiden oikealla suunnittelulla ja tätä tukevilla rakennusmääräyksillä ja ympäristöverotuksella

mutta en syytä tällä kertaa tästä hallitusta

kansallisgallerian perustamisen aiheuttamat vaikutukset on budjetissa huomioitu lukuun ottamatta museotoiminnan alvtä joka tietenkin oli pettymys meille

oli todella erikoinen tilanne kun valiokunnassa käytiin työehtosopimusneuvotteluja valiokunnan jäsenten toimiessa tuomarina ja arvioidessa sitä mikä pitäisi olla oikea raja summalle joka keskustelun jälkeen ilmeisesti oli jollain tavalla ei mihinkään varsinaisiin lukuihin perustuva vaan niin sanottu stetson luku eli joku summa oli vedetty hatusta

kun näin ei tehty kohdistuvat valtiovarainministeriön omienkin laskelmien mukaan leikkaukset eläkeläisiin lapsiperheisiin ja työttömiin kaikkein eniten

toinen kysymys joka on ministeri ihalaiselle on se että tässä tulee palkkakartoitus mutta voisiko lainsäädäntöä vielä tiukentaa sen osalta että luottamusmiehet pystyisivät käymään palkkoja vielä selkeämmin läpi niin että sieltä löytyisi jos on tämmöisiä ei perusteltuja palkkaeroja naisten ja miesten välillä

se pyrittiin tekemään mahdollisimman konkreettiseksi niin että siellä on suoria ohjeistuksia siitä miten kuntienkin pitää tehdä lapsi ja nuorisopolitiikkaa ja kun nyt määrärahat ovat kohtuulliset tässä tilanteessa voi sanoa että oikein hyvässä kunnossa siihen nähden mikä on talouden tilanne tällä pyritään ohjaamaan kuntia niin että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin ja nuorisotyöhön todella panostetaan

arvoisa rouva puhemies

tällä hetkellä sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat sanktiot ovat olemattomia

ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on kysymys myös sukupuolten välisen tasa arvon edistämisestä ja liikakansoittumisen hillitsemisestä

uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääntyessä sen tarvitsemaan teknologiaan erityisesti tuulivoima ja bioenergia aloille sekä matalaenergiarakentamiseen syntyy uusia työpaikkoja

lisäksi budjetissa on museoviraston kiinteistöuudistus

muutaman tuhannen euron sakon maksaa helposti jos säästää satojatuhansia

on käsittämätöntä puhua työurien pidentämisestä jos kieltäydytään näkemästä sitä että uhkaa kymmeniä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä se että työura päätyy työttömyyteen ennenaikaisesti tai se että nuoret eivät pääse edes kiinni työuran alkuun kun valmistuvat suoraan koulusta kortistoon

heinäluoma halunneet sulkea silmiämme siltä että pääministeri kiviniemi sanoi että takauksia ei olla nostamassa kun koko muu eurooppa on sitä mieltä että niitä ollaan nostamassa

kysymys on siitä että kulttuuri ja rakennushistoriallisesti omaisuus säilyy valtion omistuksessa mutta ei museoviraston vaan se siirtyy senaatin ja metsähallituksen hoitoon

lisäksi valvonnan puutteen takia rikkomuksista jäädään vain harvoin kiinni